toisaalta yhteiskunnalla ei ole riittävää mahdollisuutta valvoa näitten yksityisten turva ja muiden liikkeiden ammattitaitoa

muutoksenhakujahan on jokaisessa oikeusistuimessa tai vastaavassa paljon silloin kun päätösten laatu on huono ja kelan päätösten laatuhan on huono

ja kun ajatellaan että eiväthän ne kelan asiakkaat ole mitään juristeja eivätkä hallintoihmisiä vaan hätää kärsiviä ihmisiä niin eiväthän heille nämä kelan päätökset kerro mitään he ymmärtävät vaan sen että joko on myönnetty tai kielletty

monta kertaa kun ihmiset kääntyvät juristin puoleen niin kuin minun puoleeni sitten kun tekee jonkun verran töitä voi selvittää sen todellisen syyn minkä takia päätös on kielteinen mutta senhän pitäisi ilmetä siitä itse päätöksestä ja ilman juristin apua

sitten myöskin yleensä kelalla ja kaikilla viranomaisilla on niin kuin sosiaali ja terveyspuolella näkyy olevan kun yhteiskunnassa yleisestikin on tämmöinen sen alan kapulakieli jota on vaikea välillä ymmärtää tämmöisen pitkäaikaisen kansanedustaja juristinkin

onko sillä mitään merkitystä

julkisuudessa vuosien varrella ainut mikä on jäänyt mieleen kelan valtuutetuista on tämä viimeinen pääjohtajavaali jossa ehdokasasettelussa oli koukeroita ja josta lehdet kirjoittivat

ovat he siitä huolimatta tietysti saattaneet tehdä mutta on syynä lainsäädäntö tai muu jotenkin tuntuu että eduskunnan kannalta näin kevyt ohjaus erityisesti sellaiselle eduskunnan alaiselle laitokselle kuin kela ei ole eduskunnallekaan kunniaksi

mutta tämä ongelma ehkä suurin oikeuslaitoksen ongelma on se että oikeutta oikeuden saamista joutuu kansalainen odottamaan kohtuuttoman pitkään siinä tilanne on vaan huonontunut

kyllä näiden laitosten pitäisi olla tietysti eduskunnan kontrollissa tavallista enemmän

jos tämä systeemi ei tämmöistä muutoksenhakulautakunnan työvoimapulaa voi ratkaista monessa vuodessa niin se ei varmasti voi ratkaista mitään todellisia muitakaan ongelmia

miksi me hyväksymme sen kun edellytämme että viranomaiset ja yritykset kiireesti hoitavat tehtävät miksi me hyväksymme että oikeutta pitää odottaa vuosikausia

kelan asiakkaillahan on aika huono käsitys tietysti minunkin käsitykseni on vähän yksipuolinen koska minun puoleeni kääntyvät yleensä ne ihmiset joilla on huonoja kokemuksia

oikeusministeriössä se varmasti on ja viime kädessä sitten eduskunnassa resurssien osalta mutta eihän eduskunta voi prosesseja muuttaa jos ei niitä kunnolla valmistella

yhden reumapotilaan sukulaisenakin totean vaan että ne perustelut joita esittivät kela ja ne tahot jotka halusivat reumasäätiön heinolan sairaalan lakkauttaa olivat minusta kestämättömiä

minulla on tänäkin päivänä se käsitys että kaikki ne perusteet minkä takia reumasäätiön sairaala heinolassa haluttiin lopettaa eivät ole tulleet julkisuuteen

tässähän pyritään siihen että vähennettäisiin näin teknisessä mielessä mutta tässä myös on mahdollista se että budjettivalta edelleen siirtyy pois eduskunnalta niin kuin valtiovarainministeriö sanoo

ymmärrän hyvin että monet poliitikot ajattelevat että velanotossa ei ole mitään vaaraa eikä varsinkaan valtion velanotossa mutta itse kuulun kyllä toiseen ryhmään

minusta perustuslaissa ei ehkä tähän päivään sovellettuna ole kattamisvaatimuksella edes tarkoitettu sitä että lakia pitäisi muuttaa

arvoisa puhemies

olen paljolti samoja epäilyjä kohdistanut tähän äänioikeusikärajan alentamiseen kuin mitä ed

arvoisa puhemies

tietysti tässä keskustelussa tuli esiin koko tämä valtion talousarvion ja tilinpäätöksen erilaisuus verrattuna yritystalouteen

aikaisemmin lähdettiin julkisessa taloudessa siitä taitaa olla vieläkin jossain laissa kunnallislaissa määräys että ensin arvioidaan menot ja sitten veroprosentti määrätään sen mukaan että tulot kattavat menot ja pikkuhiljaa on sitten menty tähän että otetaan lainalla merkittävästi ja sitten on investoinnit erotettu

eli jotain johdonmukaisuutta kannattaisi olla ja täysi ikäisyysraja tietysti olisi se pääsääntö

on tulkittu ja kun on ollut lainanottomahdollisuus niin on menty aika kauas siitä alkuperäisestä todellisuudesta jossa lainanotto ilmeisesti oli sitten tämmöinen poikkeus ja se rinnastettiin tuloihin

itse olen ollut pitkään kirkkovaltuustossa ja tulin nyttenkin valituksi eli tunnen senkin

tällä julkisella taloudella ja julkisella toimilla on aivan eri päämäärät kuin yritystaloudella vaikka tietysti niillä on myös yhteisiä intressejä

äänestyksen osalta kehittäisin enemmän semmoisia mahdollisuuksia joissa ihmiset voivat äänestää kotoa eli nettiäänestystä

sehän pitäisi tehdä kotona

tarkoitus olisi tietysti että se nostaisi osallistumista koska tämä demokratia alkaa olla kyseenalainen jos vähemmän kuin puolet vaivautuu äänestämään

on se ihme että monissa järjestöissä pidetään postivaaleja enkä ole kuullut enkä lukenut yhtään väärinkäytöksistä

miksi kuviteltaisiin että jos esimerkiksi postiäänestyksellä pidettäisiin kunnallisvaalit niissä tapahtuisi sitten enemmän väärinkäytöksiä kuin osuuskaupan ja muissa vaaleissa joissa postivaaleista on saatu erittäin hyviä kokemuksia

kyllä oikeusturva on siinä mielessä meillä heikko että oikeutta joutuu odottamaan vuosia ja jos olet oikeassa ja haet oikeutta niin kyllähän se on aika ikävä asia

on kohtuutonta joutua kärsimään vain sen takia että viranomaiset eli oikeusistuimet eivät pysty hoitamaan töitään kohtuullisessa ajassa

ja ihmisetkin ovat hyväksyneet pakon edessä

sitä asiaa kyllä täytyisi ravistella

toinen oikeusturvan kannalta edelleen suuri ongelma joka on pahentunut on oikeudenkäyntien kalleus

siviilijutuissa yleisin neuvo jota itse annan asiakkailleni on se että ei kannata lähteä oikeuteen kuluriski on niin suuri eli täytyy yrittää sovintoa

no sovintohan on hyvä asia mutta monta kertaa kun sitä ei saada on parempi sitten luopua ja kärsiä nahoissaan kuin lähteä pitkäaikaiseen prosessiin jossa sitten monta kertaa ne kulut jos jutun sattuu häviämään ovat suuremmat kuin se rahanarvoinen riita jota käydään

toisaalta myös ehkä tarvittaisiin vielä ansiotason rajaa ylemmäksi että tavalliset ihmisetkin pääsisivät käymään oikeutta kohtuullisin kustannuksin

arvoisa puhemies

ei tarvita pääkaupunkiseudulle päällekkäistä hallintoa eikä uutta byrokratiaa ei uusia veroja eikä uusia vaaleja

eli kyllä tämän niin sanotun metropolialueen joka ei ole suomenkielinen nimi ehkä parempi olisi käyttää sitä pääkaupunkiseutua tehtäviin kyllä tarvitaan erilaista otetta kuin muuhun maahan mutta luontevasti ne kuuluvat maakuntaliitolle jonka rakennetta voidaan muuttaa

itse olen kunnanhallituksen puheenjohtaja yhdessä kehyskunnassa ja näillä kehyskunnillahan on ollut paljon yhteistyötä ja minä luulen että se mitä minä edellä sanoin hyvin pitkälle vastaa ajattelutapaa kehyskunnissa ja niiden kuntapäättäjissä puoluekantaan katsomatta

arvoisa puhemies

me kansanedustajat tietysti olemme kansan edustajia ja tätä mielipidettä täällä ainakin periaatteessa edustamme

sen takia ihmetyttää että niin vähän tässä presidentinvaltakeskustelussa kansalaisten selvän enemmistön mielipiteeseen on kiinnitetty huomiota

tietysti on luonnollista että kansanedustajat puolustavat omaa valtaansa parlamentaarista hallitustapaa mutta se ei kokonaan selitä asiaa

sinänsähän täällä myös keskustellaan että parlamentarismi olisi jotenkin oikeampi tapa kuin presidenttivaltainen hallitustapa mutta nehän ovat tarkoituksenmukaisuuskysymyksiä

se miten hyvin palvelut asukkaiden kannalta hoidetaan ei ole suinkaan kiinni kunnan koosta niin kuin täällä aika monessa puheenvuorossa ja tässä hallituksen esityksen taustallakin oletetaan

olin siellä muun muassa kaupunginhallituksen jäsen

voisi jopa väittää että ehkä parhaiten asioita on hoidettu pornaisissa ja ehkä palvelut olivat parhaita kouvolassa ja helsinki oli ehkä huonoin

mutta kuitenkaan ei ole niin että pienessä kunnassa ne asiat ovat välttämättä kaikkein huonoimpia kuntalaisten kannalta

kun käytettiin asiantuntijoita konsultteja tässä valmistelussa niin he ilmoittivat jo etukäteen että tämä tulee pornaisille kalliimmaksi kuin se oma terveyskeskus mikä meillä oli sitä ennen ja tämä piti paikkansa

oma terveyskeskushan meillä on nyttenkin mutta hallinnollisesti mäntsälä on isäntäkunta

päinvastoin ne ovat huonontuneet ehkeivät yksinomaan tämän yhteistoiminta alueen takia vaan lääkäripulan takia joka on koko ajan huonontunut

perusturva on kuntien budjetista noin puolet ja silloin kun se siirtyy kuntayhtymälle tai isäntäkunnalle niin tosiasiassa demokratiahan kapenee huomattavasti

se on laillinen huume mutta meillä monilla laittomilla huumeilla on terveydellisesti ja muilla seuraamuksilla arvioiden vähemmän haitallisia vaikutuksia kuin alkoholilla

varsinkin tämä kuntien itsenäisyys on tärkeä asia sellaisissa kunnissa kuin esimerkiksi pornainen jossa kaikki ovat sitä mieltä että oma kunta on paras ratkaisu

pornainenhan oli näissä taulukoissa taloudellisilla ja muilla seikoilla kolmanneksi paras vaikka se on pieni kunta

alkoholihan uhkaa koko ihmiskunnan olemassaoloa

muun muassa täällä eduskunnassa jo noin kymmenen vuotta sitten pidetyssä seminaarissa professori matti rimpelä piti pitkän luennon jossa hän nojautui täysin tieteellisiin tutkimuksiin ja totesi että suurin ihmiskunnan olemassaoloa ja asemaa ja kehitystä uhkaava tekijä on kemiallinen riippuvuus ja hän tarkoitti sillä alkoholia näitä niin sanottuja laittomia huumeita ja mielialalääkkeitä

talous on ollut ylijäämäinen jo monta vuotta vaikka voimakkaan muuttoliikkeen takia on paljon jouduttu investointeja kouluihin ja päivähoitoihin tekemään

ja täytyy muistaa että koko maailmassa ja meillä suomessa vaikka puhutaan huumeista alkoholi on se varsinainen huume

itse asiassa koko paras laki vaikuttaa vähän sellaisten teoriaherrojen tekoselta jotka asettelevat keinotekoisia kaavioita ja malleja

nämä muut huumeet ovat tietysti myös haitallisia mutta niiden vaikutus ja käyttäjämäärät ovat huomattavasti pienempiä kuin alkoholin

kun on kuunnellut tätä eduskuntakeskustelua niin jokainen lähtee siitä omasta kunnasta oman kunnan koosta eikä pysty katsomaan asioita kokonaisuutena

kyllähän tämmöinen pakkovalta mikä tähänkin sisältyy tietysti merkitsee sitä että kunnallinen itsehallinto edelleen kaventuu

no tietysti kunnallinen itsehallintokaan vaikka sillä perustuslain suoja on ei ole itsetarkoitus

alkoholi on paljon vaarallisempi aine millä tavalla hyvänsä mitattuna kuin esimerkiksi tupakka jos kaikki vaikutukset otetaan huomioon

paras hankkeen tarkoitus tietysti on että kuntalaiset saavat mahdollisimman hyviä palveluja ja kohtuullisella veroprosentilla mutta tämä ei välttämättä toteudu suurissa ja keskisuurissa kunnissa sen paremmin kuin vähän pienemmissä kunnissa

minulla on hyvin varmat mielipiteetkin alkoholista mutta sen lisäksi väitän että ymmärrän asiaa monelta kannalta

tietysti silloin jos kunnan väestö voimakkaasti vähenee ja kunnalla ei ole edellytyksiä on viisasta lyöttäytyä yhteen naapurikuntien kanssa mutta kyllä sellaisessa tilanteessa kun kuntaliitospakko tai yhteistoimintapakko on kunnan oma väestö ja sitä kautta päättäjät ennen pitkää päätyvät siihen lopputulokseen

kyllä tällainen suht pakko mikä tässä lakiesityksessä on takaporttina aika vieras on kunnalliseen itsehallintoon ja koko suomalaiseen demokratiaan

moni muu sairaus on paljon vaikeampi parantaa mutta siitä huolimatta siihen ei käytetä suunnitelmallisesti hoitoa vaan kyllä täällä eduskunnassakin kun yksityisesti menneinä vuosina jututti paljon kansanedustajia ja ministereitä aina siellä pullahti usein semmoinen näkemys että se juoppojen hoitaminenhan on rahan hukkaan heittämistä että ne juopot raitistuvat vain jos he tulevat uskoon tai rakastuvat

no saattaa joku silleenkin raitistua mutta kyllä se hyvä hoito on se varmin tie

itse olen kunnanhallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa viime vuosina ollut maakunnallisen jäteyhtiön hallituksessa ja nähnyt siellä miten paljon kierrätystä on ja miten hyvä asia se kierrätys on mutta miten hankalaa se on silloin kun sekajätettä tuodaan sinne jätteenkeräyskeskukseen